eli me tiedostamme erittäin vahvasti sen että suomella on rakenteellisia heikkouksia ja se näkyy siinä että me menetämme pysyvästi pysyviä työpaikkoja enemmän kuin uusia syntyy

pitää uskaltaa purkaa koska siinä tapauksessa että me puramme teemme kannusteet paremmaksi me pystymme vakauttamaan julkisen talouden niin että meillä on varaa niihin palveluihin myös tulevina vuosina

hallituksen peruslinja on se juuri mitä täällä on todettu että työn tekemisen ja työn teettämisen verotusta halutaan vähentää ja sitten ympäristön kulutusta enempi verottaa

uusipaavalniemelle toteaisin että suurelle valiokunnalle toimitetaan kaikki se tieto mitä valiokunta ikinä haluaa kaikki tilastot jotka vaan ovat käytettävissä tullaan toimittamaan

suomi on olut aktiivisesti rakentamassa evmää euroopan vakausmekanismia sen takia että me pidämme sitä tärkeänä osana euron vakautta

olemme ymmärtäneet tai onko niin että oppositio kokonaisuudessaan vastustaa tätä vihreää verouudistusta eli kulutuksen verotuksen nostamista

tällöin puhumme palkkaverotuksesta tai tuloverotuksesta ylipäänsä ehkä yhteisöveron tasosta sitten myöhemmin mutta tämä kokonaisuus pitää katsoa kerralla

sitten vielä tästä kun todettiin että tämä hallitus on luonut jonkin yhteisvastuun eurooppaan ja tämä hallitus on luonut moraalikadon niin vielä kerran

nämä kaksi asiaa ovat ne joihin hallitus tässä kehysriihipäätöksessään haluaa saada muutoksen aikaiseksi

eli jotta saamme oikeudenmukaisuutta lisättyä jotta saamme suomalaista kilpailukykyä lisättyä jotta voimme katsoa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen riittävyyden perään niin nämä ratkaisut kannattaa tehdä kokonaisuutena

meillä on tässä asiassa erimielisyys

suomi oli euroryhmässä se maa joka vaati tätä järjestelyä kahdenväliseksi niin että valtio antaa lainaa tai takaa lainaa toiselle valtiolle ei niin että yhteisvastuullisesti eu hoitaisi

lähtökohta on se että kaikkein pienituloisimmilla ihmisillä jotka elävät siis etuuksien varassa nämä etuudet sidotaan niin kuin hyvin tiedätte indeksiin

me jatkamme neuvotteluja niin että pystymme saamaan lopputuloksen mikä sekä kunnioittaa suomen säännöksiä että on hyväksyttävissä kaik kien muidenkin jäsenmaiden kesken

eli kun hinnat nousevat myös etuuksien taso nousee

mutta me tiedämme että se mitä olemme tehneet tähän mennessä ei ole ollut riittävää erityisesti se ei ole ollut riittävää työpaikkojen synnyttämisen kautta ja sen takia pitää tehdä isoja asioita ja siitä tämä kaikki lähtee

menetin ystäviä hetkellisesti ne ovat kyllä tosin tulleet jo takaisin kun päämäärätietoisesti tätä kahdenvälistä ratkaisua puolustin suomen hallituksen ja eduskunnan tuella

työvoiman tarjonnasta vain sen vielä toteaisin että meillä on tutkimustulosta siitä että mitä enemmän on työvoiman tarjontaa sitä enemmän talous kasvaa esimerkiksi saksasta

nyt tämä talouskriisihän johtuu siitä että jäsenmaissa on tehty huonoa politiikkaa pitkän aikaa vaikkapa kreikassa tai monessa muussa jäsenmaassa

kannattaa teidänkin vaikka teillä ei nyt olisi aikaa käydä jossakin kotisivuilla perehtyä ihan semmoiseen yleiseen faktaan jota kansanedustajille kyllä tuotetaan

eli työn itseisarvoisuus on meille keskeinen filosofia ei mikään työn ostovoima tai työn kansantaloudellinen käsite vaan työn itseisarvo

eun vika on ehkä siinä että me emme ole riittävän tiukalla kädellä riittävän varhaisessa vaiheessa puuttuneet tähän huonoon politiikkaan mutta kyllä se itse syyllinen on se ihminen joka on tehnyt huonoa politiikkaa

kun maahanmuuttajia alkoi tulla saksaan enemmän talous alkoi kasvaa ja kun naiset tulivat työmarkkinoille saksassa moni pelkäsi että miehiltä lähtevät työpaikat mutta toisin kävi

sillä on merkitys oman elämänsä toteuttamiselle unelmien toteuttamiselle sille että pystyy kantamaan vastuuta itsestään ja läheisistään ja tietysti sillä on vaikutusta hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaan

sosialidemokraatit ovat taas tänään kritisoineet tuloveronkevennystä mutta tehän esititte jo jossakin vaiheessa hieman suurempaa tuloveronkevennystä jollakin hieman erilaisella painotuksella

toinen moraalikatokysymys

nyt me muutamme näitä eun sääntöjä mutta se vaatii vaan sitä että myös kansallisella tasolla täytyy tehdä suunnanmuutos

minä toivoisin omalta puoleltani sitä että me emme täällä rupeaisi sanomaan missä kasvavat hyvät lapset

eli me halusimme tehdä elinkeinoelämälle veroratkaisuja joissa yhtenä perusfilosofiana on kannustavuus

myös täällä suomessa kun me puhumme talouskurista ja tiukasta talouspolitiikasta meidän pitää pystyä jatkamaan sitä koska suomi ei ole hyvässä kunnossa itsestään vaan sen takia että me olemme tehneet oikeita toimia ja ne pitää joka ajassa uudestaan ja uudestaan aina tehdä

mutta haluaisin vaan todeta sen että meille on ollut tärkeää se että velkaantuneet lapsiperheet ja eläkkeensaajat ja tietysti muutkin ovat saaneet lisää ostovoimaa tämmöisenä aikana tai vaikkapa ihminen joka on lomautettu

tässä oikeastaan myös niille jälkiviisastelijoille jotka vaativat että silloin kun eurooppa on liekeissä lähdetään luomaan jotain uutta järjestelmää viikossa tai kahdessa

suomalainen verojärjestelmä ei ole kannustanut kuten me tiedämme tällä hetkellä riittävästi kasvuun eli uusiin työpaikkoihin ja uusiin investointeihin

keskustelu on

siihen meidän pitää kiinnittää huomiota

eli me uskomme siihen että maailman koulutetuin kansa erittäin hyvin toimiva innovaatiojärjestelmä erittäin globaalit menestyvät yritykset jotka ovat innovaatiojohtajia monella alalla ja tasa arvoa tuottava hyvinvointiyhteiskunta ovat ne pääomat joilta me voimme odottaa ja meidän pitää odottaa enemmän tuottoa tulevina vuosina

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto

se mikä on tarkoituksena julkisella puolella on se että me toteutamme ihan sitä samaa tuottavuusohjelmaa minkä tekin aloititte ihan siitä samasta syystä että ei ole oikein että valtio rohmuaa kaikki koulutetut ihmiset omaan palvelukseensa koska kaiken järjen mukaan heille pitää olla yksityisellä sektorilla työtilaisuuksia jotka tuovat ne rahat joista julkinen sektori elää

sitä paitsi on ymmärrettävää se että kun on vaikeasta asiasta kysymys niin myös mielipiteet ovat erilaisia niin suomen sisällä kuin eri maiden välillä ja kuitenkin meidän pitää pystyä etsimään yhteiset ratkaisut jotta estämme sen totaalikatastrofin syntymisen jonka uhan poistumista emme voi vielä valitettavasti nähdä mutta onneksi oikeaan suuntaan on kuljettu

me tarvitsemme sen takia uusia draivereita eli tätä kannustavuutta jotta me saamme näillä pääomilla parempaa tuottoa meille kaikille eli siis työtä ja sen julkiseen talouteen mukanaan tuomaa taloudellista turvaa ja vahvuutta jolla myös tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut rahoitetaan

ala on voimakkaassa murroksessa ja koko uudistuksella pyritään siihen että ala olisi jatkossakin merkittävä osa kansantalouttamme ja mahdollistettaisiin myös sen kasvu

pankkiunionia on kaavailtu sen takia että pystyttäisiin erottamaan pankkien ja valtioiden välinen kytkös

eli siis työllä on itseisarvo ja sen takia me teemme koko joukon asioita joita tässäkin keskustelussa on listattu jotta erityisesti nuoret pääsevät työn syrjään kiinni

niin kuin nyt on nähty me olemme tähän saakka eläneet semmoisessa maailmassa että kun merkittävä pankki tai useampia pankkeja jossakin maassa huojuu niin se heiluttaa koko maata ja tämmöinen kytkös pitäisi pystyä poistamaan

se tarkoittaa koulutuspaikkoja se tarkoittaa oppisopimussuhteen kehittämistä se tarkoittaa vajaakuntoisten maahanmuuttajien työllistymisedellytysten parantamista se tarkoittaa sitä että pienipalkkainen työ on taloudellisesti kannattavampaa kuin se on tähän saakka ollut koska kaikki työ on arvokasta

metsien virkistyskäyttöä maisemanhoitoa sekä luonnonsuojelunäkökulmia halutaan painottaa metsien hoidossa taloudellisten tavoitteiden rinnalla

yhdysvalloissa on tehty ihan toimiva malli

metsälain uudistamisen keskeisenä päämääränä onkin lisätä metsänomistajien valinnanvapautta mutta myös vastuuta jotta heidän aikaisempaa monipuolisemmat tavoitteensa voidaan nykyistä paremmin sovittaa yhteen

se tarkoittaa sitä että myös kotitalouksille annetaan paremmat mahdollisuudet laillisesti puhtain keinoin palkata suomalaisia ammattilaisia töihin

eli ensinnäkin tarvitaan rajat ylittävään pankkiliiketoimintaan ja ehkä muutenkin systeemiseen pankkisektoriin parempaa eurooppalaista valvontaa ja sitten katsotaan ajan myötä pystytäänkö siihen kytkemään esimerkiksi pankkien itsensä rahoittama pankkikriisirahasto

rouva puhemies

kun metsänhoidon mahdollisuudet vastaavat paremmin metsänomistajien tarpeita myös metsien käytön aktiivisuus lisääntyy

kansantaloutemme tarvitsee metsien aktiivista hoitoa ja käyttöä ja tasaista puun tarjontaa myös jatkossa

mitä tulee sitten tähän vastuun kantamiseen niin tässä on ehkä tahaton väärinymmärrys näin haluan uskoa joillakin edustajilla ollut sen suhteen että hallitus ikään kuin menisi virkamiesten selän taakse

eli nyt olisi helpompi keskustella jos kaikilla olisi yhteiset tiedot edes näistä perusasioista tuleeko maksunkorotus vuodessa vai kuukaudessa tuleeko etuuden korotus vuodessa vai kuukaudessa

mutta vaikka te ette enää sitä kannattaisi niin kuitenkin olette kannattaneet mutta hallitus kannatti sitä edelleen koska me tiesimme että ikäluokat pienenevät ja olisi väärin käyttää väheneviä puolustusmäärärahoja siten kuin niitä käytetään tänä päivänä nykyiseen rakenteeseen

päätökset ovat joskus vaikeita niitten tekeminen on joskus vaikeaa ne ovat joskus hyvin kimurantteja mutta ainoastaan tehty päätös ratkaisee ainoastaan aikaansaaminen ratkaisee

näidenkin päätösten jälkeen joista itse olen todella tyytyväinen olen onnellinen näistä päätöksistä että ne on saatu tehtyä näiden jälkeenkin meillä on paljon tehtävää kuten kunta ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistus

muutos toisi kuitenkin joustavuutta puun korjuuseen ja mahdollistaisi esimerkiksi metsikkökuviokoon kasvattamisen tilanteissa joissa se on taloudellisesti perusteltua

mutta se miten näiden reunaehtojen jälkeen rakenneuudistus toteutetaan on hyvin pitkälti sotilaiden ja puolustusala asiantuntijoiden määrittelemä

siinä on paljon tehty työtä mutta se vaatii vielä paljon jatkotyötä jotta saamme myös tehokkaamman turvallisemman kuntarakenteen jotta suomessa on hyvinvointipalveluja myös huomattavan paljon ikääntyneemmän väestön olot

arvoisa puhemies

jos olen oikein ymmärtänyt tätä oecdn tutkimusta niin siinä on katsottu muutosta ei esimerkiksi lähtötasoa eli jossakin maassa on voinut olla täysin olematon lähtötaso ja muutos on suuri

en usko että tällä on mitään tekemistä niiden irtisanomisten kanssa sen takia että jollakin aikataululla tulevien kuukausien aikana todennäköisesti päädytään yhteiseen eurooppalaiseen pankkivalvontaan ja sillä nyt ei ole minkäännäköisiä kustannusvaikutuksia

kiitoksia

hallitus ei ole näpelöinyt varuskuntauudistusta aluepolitiikan perusteella ei minkään muunkaan politiikan perusteella vaan ainoastaan luottanut siihen että puolustuksen asiantuntijat tekevät maanpuolustuksen kannalta parhaimmat ratkaisut

yön tähdenlento molemminpuolisen luottamuksen säilyttämiseksi niin painavat sitä vastauspuheenvuorona pulaa vaan ne jotka eivät ole vielä saaneet yhtään vastauspuheenvuoroa tässä kelpaa se minusta olosuhteissa

tämä on siis käsitykseni miten oecd on tehnyt eli jos otettaisiin työllisyystoimenpiteiden rahoitus kokonaisuudessaan suomi sijoittuisi toisella tavalla

meidän arviomme perustuu siis asiantuntijoiden inflaatioarvioon te voitte olla siitä toista mieltä minä en ole sitä inflaatiolukua päättänyt niin kun ette ole tekään aikoinanne ollessanne ministeri perustuu erilaisiin kansainvälisiin ja kotimaisiin asiantuntijoiden arvioihin

siten ehdotus keventäisi hallintoa ja mahdollistaisi julkisten resurssien kohdentamisen nykyistä enemmän neuvontaan ja tehostamaan metsien hyvää hoitoa ja käyttöä

toiseksi tässä ei ole otettu huomioon esimerkiksi niitä valintoja mitä hallitus on tehnyt ensi vuodelle ja tämän vuoden loppuun lisätessään opiskelijapaikkoja koska niitä ei katsota aktiivitoimenpiteiksi vaikka ne mitä suurimmassa määrin niitä ovat kun nuorille annetaan aito koulutusmahdollisuus

metsänkäsittelyn ohjausvälineenä korostuvat jatkossa metsänkäsittelysuositukset joita metsätalouden kehittämiskeskus tapio on parhaillaan uudistamassa tukemaan lainsäädännön muutoksia

mutta kun tämmöistä yhteistä pankkiunionia ollaan rakentamassa on tärkeää että se tehdään puhtaalle pöydälle ei niin että nykyisin vaikeuksissa olevat pankit saisivat pelastusapua toisilta pankeilta jotka ovat terveempiä

jos joillakuilla on toisenlaisia näkemyksiä niin kertokaa miksi joku toinen varuskunta pitää lakkauttaa sen sijaan että tämä varuskunta jätetään